samaa rehellisyyttä olisin toivonut siihen että tämä lainsäädäntö itse asiassa osoittaa että menestyvien maakuntien isänmaalliset miehet ja isot suurketjut ovat saaneet tahtonsa läpi

vanhempainvapaajärjestelmämme on äärettömän monimutkainen ja pohjautuu pitkälti vanhanaikaiseen ajatukseen äidistä ainoana tärkeänä huoltajana varhaislapsuudessa

työnantajien suhtautuminen nuorten miesten isyysvapaisiin on usein jopa vihamielistä eikä ole harvinaista että isyysvapaata suunnittelevalle vihjataan ettei työpaikkaa ole enää vanhempainlomajakson jälkeen odottamassa

työturvallisuuskysymyksistä on vaiettu täysin samoin tämän lain vaikutuksista muuhun elinkeinoelämään vaikkapa ruokateollisuuteen ja leipomotyöntekijöihin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kuten hallituksen esityksen perustelutekstissäkin todetaan tosin hyvin suppeasti ja vain kapea alaisesta näkökulmasta näillä taajuuksilla on parhaillaan käynnissä kova kisa

on totta että suomessa on kansainvälisesti katsottuna korkea naisten työllisyysaste mutta toisaalta yhtä totta on että suomalaisten pienten lasten äitien työllisyysaste on eurooppalaisittain hyvin alhainen

mutta sitä kovaa kisaa ei käydä pelkästään isojen yritysten tai televisioyritysten tai puhelinyritysten välillä vaan tätä kisaa tällä hetkellä käydään kovasti sellaisten toimijoiden kesken joista osalla toki on puhtaasti kaupallisia perusteita mutta isolla osalla on ihan puhtaasti myös sivistyksellinen tehtävä

toinen näkökulma näihin perusteluteksteissä mainittuihin asioihin on se että hallitus kovin myönteisessä sävyssä kertoo miten euroopassa juuri näitten taajuuksien joita tämä hallituksen esitys koskee kaupallistaminen tai luovuttaminen markkinavoimien valtaan on edistymässä mutta itse asiassa näinhän ei ole

nykyjärjestelmämme ei siis yksinkertaisesti tue vanhempia vanhemmuudessaan eikä todellakaan ole parasta mitä voimme yhteiskuntana tarjota pienelle lapselle

komission taajuussuositusluonnos ei ole edistynyt tavalla jota on odotettu vaan siihen on ilmestynyt aika isojakin kapuloita rattaisiin

yksinhuoltajaperheet etäisät ja etä äidit sekä samaa sukupuolta olevat vanhemmat ovat aivan yhtä tavallista arkea lapsillemme kuin perinteinen ydinperhe samoin lainsäädännöllemme

nimittäin komission luonnosesitys jättää markkinavoimien ratkaistavaksi taajuuksien mahdollisen tehokkaan käytön mutta samalla tämä esitys edistää toista elinkeinoa toisen elinkeinon kustannuksella

vielä keväällä tasa arvoministeri stefan wallinkin liputti vahvasti muun muassa sttk lehdessä ja muissa julkisissa esiintymisissään perhevapaaremontin puolesta

niinpä esimerkiksi tällä hetkellä eurooppalaiset langattomien mikrofonien valmistajat ovat vaatimassa juuri tämän komission luonnoksen eteenpäin menemiselle aikalisää

arvon ministerin mukaan yhdenvertaisen perhevapaajärjestelmän toteuttamista puoltaa muun muassa se asia että isä joka on tyytyväinen omaan panokseensa kotona on myös motivoituneempi työntekijänä

niitä tarjotaan tällä hetkellä tahoille jotka eivät todellakaan tule olemaan mukana tässä marraskuussa järjestettävässä huutokauppakisassa

huhun mukaan nimittäin jo työryhmätasolla aloitettu perhevapaajärjestelmän täysremonttihanke uhkaa valtioneuvoston tahdosta hautautua tai vesittyä täysin

miksi olen huolissani siitä että mikkejä tällä hetkellä tarjotaan tahoille jotka eivät ole huutokaupassa mukana

hyvät toverit

edes taantumaa ei saa käyttää tekosyynä harjoittaa perhepolitiikkaa joka on viime vuosituhannelta

meidän mielestämme perhevapaissa on pitkälti kyse isän oikeudesta vanhemmuuteen ja äitien oikeudesta työelämään

kun isät ovat kotona suhde lapseen kehittyy tiiviimmäksi ja samalla perheenä edesautetaan äitien urakehitystä

itse valitan sitä että edes ajatus näitten taajuuksien avaamisesta vapaalle kilpailulle on edelleenkin olemassa liikenne ja viestintäministeriössä vaikka asiaa on monta kertaan liikenne ja viestintäministeriltä suorastaan kirjallisten kysymysten muodossakin tivattu

nimittäin näille taajuuksille sattuvat myös osumaan kotimaisten elokuvien teatterien ja vaikkapa suomalaisten kotimaisten jari sillanpäitten käyttämät mikrofonit

ja tarkoitus ei varmaankaan ole vaientaa tai tehdä miimikoiksi isoja kulttuuritapahtumia tai vaikkapa yliopistojen massaluentoja joiden suuntaan yhä enenevässä määrin yliopistot valitettavasti rahoituksen puutteen vuoksi ovat menossa

koska siis jo tähän lakiesitykseen sisältyy oireita siitä että se on kovin kapea alaisesta näkökulmasta valmistettu ja se avaa keskustelun siitä että tulevaisuudessa hyvin pitkälti meidän radioaaltojemme käyttöä säädellään ainoastaan ja vain markkinavoimien näkökulmasta ja silloinkin vain kapeasti tiettyjen markkinavoimien näkökulmasta niin on suuri huoli siitä että tämän prosessin aikana unohtuu todella tämä sivistyksellinen tehtävä joka radioaaltojen käyttäjillä on myös mukana

tämän johdosta esitän että esitys lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan jolle sivistysvaliokunnan on annettava lausuntonsa siitä näkökulmasta että tämä hallituksen esitys jo avaa pelin itse asiassa kulttuurin kentällä

koska vanhemmat voisivat hoitaa lasta ansiosidonnaisen vanhempainrahan turvin kotihoidon tuen sijaan kohenisi myös lapsiperheiden taloudellinen tilanne samanaikaisesti

itselleni käsillä olevassa laissa ei koskaan ole ollut kysymys lääkäreitten ammattikunnan etujen ajamisesta vaan itse asiassa ihmisten perustavanlaatuisista oikeuksista ja niihin puuttumisesta

isän puolen vuoden itsenäinen hoitojakso toimii vankkana perustana isän ja lapsen suhteen rakentumiselle myös myöhempien vuosien osalta

ja tämä koko aselakikeskustelu mikä virisi muutamasta koulusurmasta on ollut siinä ja siinä niillä rajoilla kunnioitetaanko näitten ihmisten perusoikeuksia ja miten stigmatisoivaa se keskustelu on

samoin mallin toteutuessa on huolehdittava siitä että vanhempien on yhtä helppo konkreettisesti hakea vanhempainvapaata että työelämäesteet poistuvat ja toisaalta byrokraattiset hakemiseen liittyvät esteet ovat menneisyyttä

mielestäni hallituksen alkuperäinen esitys oli hienonhienolla viivalla jossa ehkä vähän sanoja toisin lukien oltiin joko sillä puolella että se stigmatisoi kaikki päihde ja mielenterveysongelmaiset potentiaalisiksi massamurhaajiksi tai ei

arvoisa puhemies

hallituksen esityksessä tätä hienon hienoa jakoa tehtiin sillä tavalla että kahdessa kohdassa määritettiin viranomaisille ilmoitusoikeus niissä tapauksissa kun viranomainen epäilee perustellusti että kyseinen henkilö ei pysty hallitsemaan aseenkäyttöä tai että hänellä on ongelma joka saattaa aiheuttaa aseen vääränlaista käyttöä

lisäksi vanhemmuuteen mielestämme liittyvät oikeudet ja etuudet on ulotettava yhdenvertaisesti koskemaan myös niitä perheitä joissa molemmat vanhemmat ovat samaa sukupuolta

mielestämme olemme arvokkaalla asialla sillä meidän mielestämme jokainen isi jokainen äiti ja jokainen lapsi on yhteisen ajan arvoinen

hallituksen esityksen taustalla ilmeisesti oli ajatus siitä että ammattilaisuuden omaavan lääkärin tässä tapauksessa todennäköisesti ainakin psykiatriaa opiskelleen henkilön omaan ammattietiikkaan kuuluu se että hän tällaisessa tilanteessa noudattaa ilmoitusoikeuttansa ja ilmoittaa poliisille

ja toisaalta hallituksen esitys selvästi kumpusi siitä ajatuksesta että poliisi on erittäin aktiivinen osapuoli kysyessään myös näitä terveyteen liittyviä tietoja lääkäreiltä

perustuslakivaliokunnan käsittelyn aikana perustuslakivaliokunta vaati lausunnossaan hallintovaliokuntaa tarkistamaan ja täsmentämään ilmoitusoikeuden käytön syyt

tällä rajauksella jonka hallintovaliokunta on nyt tähän esitykseen tehnyt tämä tarkoittaa sitä että tämä jälkikäteisvastuu koskee ilmeisesti jopa ihotautilääkäriä joka ei ole ymmärtänyt pitävänsä potentiaalista surmaajaa käsissään

hallintovaliokunnan esitys myös tarkoittaa mittavan joka viidettä suomalaista koskevan ja poliisin haltuun tulevan mielenterveys ja päihderekisterin synnyttämistä johon kerätyn tiedon käyttöä hallintovaliokunta ei rajaa edes siinä määrin kuin puolustusviranomaisten oma aloitteisten ilmoitusten poliisikäyttöä

kyse on merkittävästä muutoksesta suomalaisten perusoikeuksiin ja yksilönsuojaan ja se on tehty äärimmäisen heppoisesti ja asiantuntemattomasti ehkä kuitenkin hyvästä tahdosta ja hyvästä tarkoituksesta

pahinta kuitenkin on ettei hallintovaliokunta halunnut kuulla asiassa edes perusoikeusasiantuntijavaliokuntaa saatikka sosiaali ja terveysvaliokuntaa sen jälkeen kun muuttaa lakia oleellisella tavalla

yhtä kummeksuttavaa on että hallintovaliokunta ei ole konsultoinut ilmeisesti myöskään oikeusministeriä joka todennäköisesti olisi ainakin kyseenalaistanut asian tai vaatinut tarkempaa perustelua sille että näin merkittävä muutos ihmisten perusoikeuksiin tehdään vain yhtä sanaa vaihtamalla

mielestäni hallintovaliokunnan esittämään mielenterveys ja päihderekisterin luomiseen liittyvä perustuslaillinen ja jopa tiettyjä ihmisryhmiä syrjivä ulottuvuus jota hallintovaliokunta ei ole ilmeisesti omassa esityksessään halunnut tai voinut huomioida edellyttää toimenpiteitä

arvoisa puhemies

meidän huolemme on kuitenkin se mikä itse asiassa on erittäin vallitseva tällä hetkellä kulttuuri ja opetuskentällä nimittäin jo tälläkin lakiesityksellä itse asiassa luodaan paineita tai joudutetaan sitä että osa kannettavat mikkinsä hankkineista tahoista joutuu uusimaan mikrofoninsa

ongelma on vaan se että ei ole kyse pelkästään tarpeitten tyydyttämisestä vaan siitä miten mahdollistetaan kahdelle köyhälle eli kulttuurille ja sivistykselle langattomien mikkien käyttö

se edellyttäisi myös sitten toisaalta panostusta siihen että sekä opetuksen että sivistyksen ja kulttuurin alalla tuettaisiin näitä investointihankkeita

samoin haluan myös muistuttaa siitä että pelkästään suomessa isän oikeudesta perheeseen ja lapsien lapsuuteen ei keskustella vaan aika tuore artikkeli englantilaisessa guardian lehdessä kertoo ihan samanlaisesta tilanteesta myös monissa monissa muissakin maissa

hallitus ei ole tullut minkäänlaisella tarjouksella kulttuuritahoja tai opetustahoja kohti että nyt kun teillä on vääränlaiset mikit käytössä jotka toimivat väärillä taajuuksilla niin tässä teille rahaa korvaukseksi niin että voitte jatkossakin luoda suomessa kukoistavaa kulttuuria tai kasvattaa sivistyneitä ihmisiä

mielestäni se että me toivomme ja esitämme että sivistysvaliokunta jo tämän lakiesityksen kohdalla ottaa kantaa ja linjaa niitä suuntia mitä kohti kulttuuria ja sivistystä teknologian suhteen ollaan kehittämässä ei ole mahdoton asia eikä mielestäni ole myöskään ministerin itsensä edustamien tahojen edun vastaista päinvastoin

se on aivan tutkittu asia että liian vähän itse asiassa kun puhutaan perheestä puhutaan niistä isän oikeuksista ja katsotaan sitä harjoitettua perhepolitiikkaa myös sieltä isän näkökulmasta

puhemiesneuvosto eli pysyvät aasian asusteli berlusconilta löydy keskustelua varten

puhemiesneuvosto yrittää sillä että se suosii

näin tehdään keskustelun

eduskunnan seuraava täysistunto on kertynyt kolmetoista täysistunto voi tulla a

nimittäin mihin sitä hienoa teknologiaa jatkossa käytetään missä ovat ne sisällöt joita näillä uusilla upeilla tekniikoilla uusilla laajakaistoilla tai puhelinverkoilla siirretään

kyse on sisällön tuottamisesta

niinpä näen että tässä aivan aidosti on kytky siihen kehitykseen että pahimmillaan tulevaisuudessa teatterit konsertit ja elokuvat kadottavat toimintamahdollisuutensa suomessa lyhyellä tähtäimellä

mutta tässä todellisuudessa tänään ja nyt jo tämä hallituksen esitys aiheuttaa sekä sivistykselle että kulttuurille kustannuksia joita ei ollut huomioitu selvästikään pätkääkään tätä hallituksen esitystä laadittaessa

hallitus häärii näennäiselvytyksen kanssa siihen malliin että itse pääasia ihmisten työpaikkojen ja sujuvan arjen edellytysten pelastaminen on jäänyt hallitukselle sivuseikaksi

puolentoista vuoden aikana kataisenvanhasen komppania on osoittanut useampaan otteeseen ettei se haluakaan estää elinkeinoelämän rankan uusjaon nuoriso ja pitkäaikaistyöttömyyden tai kansakunnan kahtiajaon kiihtyvää kasvua

hallitukselta huudettiin muun muassa täällä eduskunnassa aktiivisempia taantumaa ja työttömyyttä aidosti ennalta ehkäiseviä toimia jo yli vuosi sitten

aktivoitumistoiveet valtiovarainministeri kuitenkin kuittasi sanomalla

minusta tuntuu että kun maalataan kaikki mahdolliset uhkakuvat ja kerrotaan miten nyt sitten toimitaan se ei ainakaan lisää luottamusta

palvelumaksut ja välilliset verot vievät entistä enemmän pienituloisen ihmisen kukkarosta ja esimerkiksi lasten oikeudet koulutukseen ovat romahtaneet kun kunnat lomauttavat opettajia ja koulujen tukihenkilöstöä

elvytyksen valepuvussa sinivihreä hallitus toteuttaakin ideologista missiotaan joka synnyttää jälleen kerran suomeen verovapaan rälssin

siinä on mielestäni suuri ero ero myös siihen miten pitäisi tulkita tämän tyyppistä perustuslaillista ja perusoikeuksiin liittyvää oikeutta

tämän kultapossukerhon sylikoirana hallitus näykkii suomalaisuuden perusydintä yhteisvastuuta ja tiristää viimeisetkin epäoikeudenmukaisuuden pisarat köyhän ja kiihtyvällä tahdilla syrjäytyvän suomalaisen punteille

olemattomat elvytysratkaisut hallitus sanoo kohdistaneensa teollisuudelle

pysähtyykö hallitus ja eduskunnan enemmistö edes hetkeksi miettimään mitä yleisen arvonlisäveron korotus tarkoittaa vähentyvien asiakasmäärien kanssa kamppaileville palvelualan pienyrittäjille

eivätkö hallitus ja eduskunnan enemmistö enää muista kuinka paljon ihmisten arjen kannalta tärkeää hoito hoiva ja tukipalvelutyötä teetettiin vielä vuosi sitten kunnissa määräaikaisilla työsuhteilla

esimerkiksi rajua rakennemuutosta läpikäyvälle kainuulle voi olla jopa kuoliniskuna se että siellä lopetetaan parhaillaan yliopistokeskuksesta opiskelulinjoja

onko vanhasen hallituksen sukupolvien välinen solidaarisuus sitä että eläkeikää lähestyviä kyykytetään ja tämän päivän lapsilta viedään huomisen

hermostui

yks stokcslied tulevaisuuden eväät

mutta ei

tänään täällä hallituksen suulla on selkeästi sanottu että se ei aio perua eläkeiän nostopäätöstään

minusta suomen kansa olisi ansainnut ihan toisenlaisen vastauksen tältä hallitukselta

ei pakkotyötä vaan mahdollisuus hyvään työssäoloon

arvoisa puhemies

tätä salaisuutta ihan hiukkasen katainen suostui raottamaan viikonvaihteen jälkeen kun hän myönsi että nyt jaettavassa tuessa kyse on itse asiassa eurooppalaisten rahoituslaitosten pelastusoperaatiosta

mutta vieläkään me emme ole saaneet eduskunnan pyytämää vastausta siitä kuka tai mikä on se taho johon ensimmäiset rahat tilitetään millä ehdoilla ne tilitetään ja mitä itse asiassa sillä rahalla maksetaan maksetaanko sillä lainapääomaa vai maksetaanko sillä voittoja koronkiskureille

mielestäni osoittaa käsittämätöntä leväperäisyyttä velanantajana hallituspuolueilta jos hallituspuolueet eivät ole edes halukkaita tietämään kenelle nämä rahat ja niistä saatavat voitot aidosti päätyvät

on myös yhtä tai vähintäänkin vielä epäisänmaallisempaa päästää kuin koira veräjästä ne sijoituskeinottelijat ja muut tahot jotka tähän asti ovat kovasti olleet hallituksen varjeluksen alla

mikään näistä eurooppa neuvostonkaan suosituksista ei itse asiassa käynyt hallituksen piikkiin ennen kuin euroopan tasolla alettiin keskustella että tarvitsemme kontrollia tarvitsemme työvälineitä joilla vastaisuuden varalle estetään moisten katastrofien synnyttäminen mitä nyt ahneus euroopan laajuisesti ja globaalisti on synnyttänyt

arvoisa ministeri ehkä suuri valiokunta on ollut tietoinen asiasta mutta kuten täällä on jo aiemmin todettu kansanvaltaan kuuluu että myös se elin jolta valtaa viedään olisi saanut kuulla että siltä valtaa viedään

mielestäni se että viime perjantaina kaksi asiantuntijaa ei edes pystynyt vastaamaan miksi näin on menetelty että valtiovarainvaliokuntaa ei ole asiasta pidetty ajoissa viivalla kuvastaa heidän asiantuntemuksensa tasoa siinä vaiheessa kun he tulevat budjettivaliokuntaan esittelemään tätä kyseistä hallituksen esitystä

valiokunta onneksi sai aikaiseksi sen että saamme sentään kuulla suomen pankkia ja toivottavasti myös paikalle tulevaa valtiovarainministeriä edes yhden kerran tämän asian tiimoilta

juuri tässä tilanteessa kun koko työelämämme on kokemassa suurta murrosta olisi tärkeätä keskittyä niihin elementteihin joilla tasa arvoa ja yhdenvertaisuutta työmarkkinoilla edistetään

yhteinen hätä ei kuitenkaan estänyt erään maanomistajan bisnesvainun heräämistä vaan hän päätti periä rahattomilta kodittomilta kanssaihmisiltään ja apuun rientäneiltä kansainvälisiltä järjestöiltä massiivista vuokraa maasta telttojen alla

kreikan yhteiskunnan raunioilla saalistavat samanlaiset haaskalinnut ja heidän voittonsa maksaa kreikan ja suomen kansa sillä tällä tukipaketilla ei pelasteta eurooppalaisia ihmisiä vaan ihmisten hädällä voittoja tekeviä keinottelijoita

mutta uusliberalistisille opeille uskollisina pääministeri vanhanen ja valtiovarainministeri katainen eivät tänäänkään suostu vaatimaan koronkiskureita vastuuseen tekemisistään

yhtä vähän vanhanen ja katainen ovat valmiita vaatimaan transaktioveroa tai muuta sääntelyä rahan epäterveelle ja epäeettiselle liikehdinnälle

ylen sivuilla haastatellun pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen tutkimusjohtajan markus lahtisen mukaan kreikan konnia eivät ole tavalliset kreikkalaiset tai useampaa työtä leipänsä eteen tekevät julkisen sektorin työntekijät vaan korkeimmat virkamiehet ja poliitikot jotka ovat hyötyneet tilanteesta

hänen mukaansa siellä leikittiin ettei muka tiedetty mitä on tapahtumassa ja jo puolitoista vuotta sitten tilanteesta käytiin kuitenkin hiljaisesti keskusteluja